arvoisa puhemies

kun tähän lisätään vielä sosiaali ja terveyspalvelujen maksujen korotukset ja lääkekorvausten leikkaukset kirpaisee kokonaisuus erityisesti pienituloisia paljon sairastavia ikäihmisiä

tuottavuushan on panosten ja tuotosten suhde eli lasketaan kuinka monta kotikäyntiä sillä yksittäisellä työntekijällä on ja sitten tehdään päätelmiä onko tämä toiminta tuottavaa

näin kävi menneinä vuosina omassa kotikaupungissanikin eli siellä lähdettiin kotihoidon tuottavuutta kehittämään ja kyllä sitä saatiin lisättyä eli tuli entistä enemmän kotikäyntejä sille yhdelle työntekijälle mutta aika pian huomattiin että toiminnan vaikuttavuus heikkeni eli meidän laitospaikkamme rupesivat täyttymään yllättävän nopealla vauhdilla

eli me emme missään nimessä saisi tätä tuottavuutta ottaa ohjenuoraksi kun me lähdemme kehittämään sosiaali ja terveydenhuoltoa tai kotihoitoa

kukaan ei kiistä sopeuttamistoimenpiteiden välttämättömyyttä mutta olisin toivonut että hallitusohjelmassa korostuisi myös kansalaisten hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edistäminen yhtenä yhteiskuntapoliittisena päämääränä

meidän pitäisi lähteä katsomaan asiaa nyt sen vaikuttavuuden kannalta eli juuri siitä näkökulmasta mitenkä me saamme pidettyä ne ihmiset siellä kotona toimintakykyisinä ja aktiivisina ja niin edelleen

sosiaalisesti ja eettisesti kestävässä yhteiskunnassa yhteiskunnan tila arvioidaan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten näkökulmasta

nyt me olemme niiden ydinkysymysten äärellä kun me rupeamme miettimään mistä lähtökohdista käsin me rupeamme laskemaan mikä on sekä

olen itse ollut kymmenen vuotta muutosvalmentajana erilaisissa työyhteisöissä ja nähnyt miten kokeilukulttuuria ja pitkäjänteistä kehittämistyötä yhdistämällä saadaan todella hyviä uudistuksia ja tuloksia aikaan

nämä raideliikenteen lopettamispäätökset ovat käsittämättömiä eikä niitä voi millään hyväksyä eikä näiden aiempien bussivuorojen lakkauttamista voi tässä nyt käyttää millään tavalla perusteena

arvoisa puhemies

käytännössä se nimittäin tarkoittaa sitä että aikuisilla ei ole enää niin paljon aikaa pitää lapsia sylissään ja ohjata erityistukea tarvitsevia

olisin toivonut ministerin edes käyvän pohjois karjalassa tutustumassa tilanteeseen ennen kuin tekee näin ratkaisevalla tavalla maakunnan elinvoimaisuutta heikentäviä päätöksiä

yksilön kannalta jatkokouluttautumismahdollisuudet ovat työhyvinvointia ja työmotivaatiota lisääviä tekijöitä ja niiden avulla voidaan edistää myös urallakehittymismahdollisuuksia

erikoistumiskoulutuksilla on myös yhteiskunnallinen merkitys

päinvastoin ministeriin ovat vedonneet muun muassa pohjois karjalan maakuntaliitto pohjois karjalan yrittäjät kauppakamari itä suomen yliopisto ja joensuun kaupunginvaltuusto

itse tunnen parhaiten sosiaali ja terveysalan ja siellä on suuri tarve erikoiskoulutetuista työntekijöistä

eikö näiden asiantuntijatahojen mielipiteellä ole mitään merkitystä vaan ministeri pystyy täältä helsingistä käsin arvioimaan tilanteen ja tekemään päätöksiä vastoin kaikkien paikallisten asiantuntijoiden näkökulmia

esimerkiksi sairaanhoitajien peruskoulutuksessa on hyvin vähän muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä kursseja ja kuitenkin tätä osaamista tarvitaan kunnissa esimerkiksi vanhuspalvelulain toteuttamisen varmistamiseksi

arvoisa puhemies

yritin lukea talousarvioesitystä tarkkaan sen suhteen löytyykö sieltä tiehankkeita omaan maakuntaani pohjois karjalaan

kaikki toimenpiteet sen kitkemiseksi ovat kannatettavia

tilaajavastuulain uudistaminen on yksi tärkeä keino mutta lain muuttamisen lisäksi pitää huolehtia siitä että työsuojeluviranomaisia ja tarkastajia on riittävästi ja toisaalta viranomaisten tiedonsaantioikeuksia parannetaan niin että aito yhteistyö viranomaisten välillä olisi mahdollista

erityisen huolissani olen edustaja kokon tavoin joensuussa olevan raatekankaan eritasoliittymän rakentamisen viivästymisestä

ja keskustelu on päättynyt koska edustaa wiikman on portossa asia lähetetään sivistysvaliokuntaan näytekeskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemäs tuskaisia voimia nostoihin jotta asia lähetetään sivistysvaliokuntaankeskustelu

asia näyttää siis valiokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksastoista sija kun ennustelut että asia lähetetään sivistysvaliokuntaankeskustelun päältä ja siellä on

lähetekeskustelua vai pinnistellään päiväys yhdeksästoista sija voimien yhteen otetaan siellä etäisyys

alkoholin kulutus on kasvanut voimakkaasti viimeiset vuosikymmenet

edustaja heinoselle sen verran että sdphän tarjosi julkisesti lauri ihalaista neuvottelijaksi mutta hallitus ei noteerannut tätä ehdotusta mihinkään

alaikäisten alkoholinkäyttö lisää väkivalta ja tapaturmariskejä vahingoittaa nuoren kehitystä ja ennustaa riippuvuutta ja haittoja aikuisena

liian usein kansalaiset tällä hetkellä kokevat etteivät he ole saaneet tarpeeksi selkeitä ja ymmärrettäviä perusteluja sille miksi heidän sosiaalivakuutusetuuksiaan koskeva hakemuksensa on hylätty

nykyisinkin hallintolaki edellyttää etuuspäätösten perustelemista mutta tämä säännös on melko yleisluontoinen

sosiaalietuusratkaisut liittyvät usein hakijan toimeentuloon ja terveyteen ja ovat henkilökohtaisella tasolla hyvin merkittäviä

vaikka lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön vaikuttavat nuoren lähipiirin lisäksi alkoholijuomien saatavuus muun muassa myynnin ikärajojen noudattaminen ja alkoholijuomien hinta suhteessa nuoren käyttövaroihin on alkoholimainonnan vaikutus alkoholinkäyttöön otettava huomioon

jatkossa hylkäävät päätökset on perusteltava paremmin eli niistä on saatava ymmärrettävällä tavalla selville kielteisen päätöksen perusteet

useissa tutkimuksissa on nimittäin todettu että alkoholimainonta etenkin mielikuviin perustuva aikaistaa lasten alkoholinkäytön aloittamista sekä lisää nuoruudenaikaista alkoholinkäyttöä ja humalajuomista

silloin kun kielteinen päätös perustuu lääketieteellisiin seikkoihin perusteluihin on kirjattava mitkä seikat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty

arvoisa puhemies

edellisessä kohdassa keskustelimme pienituloisten lapsiperheiden tilanteesta ja siitä miten lapsiperheköyhyys uhkaa kasvaa hallituksen säästöpäätösten seurauksena

nyt tässä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä sairasvakuutuskorvausten säästöistä kuritetaan pienituloisia sairaita vanhuksia ja muuten haavoittuvassa asemassa olevia kansalaisia

maailman terveysjärjestön julkaiseman tutkimuksen mukaan alkoholimainonnan kieltäminen on verotuksen jälkeen kustannustehokkain käytettävissä oleva keino jolla alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja voidaan vähentää

puhumme laajasti ajatellen kansalaisten terveydestä ja

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta tänään ensimmäisen ymmärrettävään muotoon varsinaiseen päätökseen

me kaikki tiedämme että terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoistuminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi

näillä toimenpiteillä kuitenkin parannetaan vanhempien ja yhteiskunnan mahdollisuuksia suojella lapsia alkoholinkäytön varhaisen aloittamisen haitoilta

suomessa sosioekonomiset hyvinvointi ja terveyserot ovat jo tällä hetkellä suuret ja hallituksen tietoinen erityisesti pienituloisiin

leikkausin linjan lisää tätä

tämän lakiesityksen tärkein tavoite on rajoittaa alkoholijuomien mainontaa siten että lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle nykyistä vähemmän

itse olisin hyväksymässä tätä lakiesitystä tiukempaakin lainsäädäntöä mutta nämäkin lakimuutokset ovat askeleita oikeaan suuntaan

terveyttä ja hyvinvointia pahoin uhkaaviahallitukseen jää asioita hallituksen talousarviossa ovat sairausvakuutuksen lääkekorvausten

sairausvakuutuksen indeksin

ei tämä on työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen kannalta erittäin huono päätös jos tavoitteena on työurien

arvoisa puhemies terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulisi yhteiskunnassa nähdä investointina eikä kuuluu

hyvinvointiin panostaminen tuottaa inhimillisen hyvän lisäksi myös taloudellista ja

työhyvinvointiin panostaminen lisää työn tuottavuutta

ja sairauksien ennaltaehkäisy varhainen puuttuminen oikea aikainen hoitaminen ja kuntoutus tuon tutustua taloudellisia säästöjä tulevaisuudes

arvoisa puhemies

esimerkiksi jos sairauksia ei hoideta varhaisessa vaiheessa niiden hoito myöhemmin sairauden pahetessa tulee

hallitus on nyt tekemässä samat virheet kuin tuhat eecstä yhdeksänkymmentä luvun laman aikana

hän on nyt niin innostunut siitä asiasta että hän vakuuttaa varmasti koko hallituksen ja niin saamme poistettua tämän keliakiakorvauksen poistamisen kokonaan

edellisessä puheenvuorossani puhuin pitkäaikaistyöttömien tilanteesta ja mainitsin lauri ihalaisen ministerinä ollessaan käynnistämät työllisyyden kuntakokeiluhankkeet jotka loppuvat siis tämän vuoden lopussa

joka tekisi kunnollisia kustannusvaikuttavuus ja puusepän kustannushyöty analyyseja jolloin voitosta

pahimmilta enää virhe virhe

väärään paikkaan tehty säästö lisää huomattavasti yhteiskunnan tulevaisuuden kustannuksia

jostakin ne

näissä kuntakokeiluissa on tullut ilmi lainsäädännöllisiä esteitä jotka hankaloittavat pitkäaikaistyöttömien työllistämistä

arvoisa herra puhemies esittelee vastalauseeni

hallituksen esittämä säästö sairausvakuutuskorvauksiin jatkaa samaa pie samaa pienituloisia sairaita vanhuksia ja hae haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kuljettava

nämä ehdotukset ovat nyt työministeriössä mutta mitä ministeri tekee

korvauksiin kohdistuvia säästöjä on jopa aikaistettu ja kovennettu hallitusohjelman liitteessä esitettyyn suunnitelmaan verrattuna

arvoisa puhemies

pitkäaikaistyöttömyys kasvaa mutta hallitus vain selvittää asiaa vaikka testattuja työvälineitä olisi jo olemassa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

säästöt kohdistuvat monilta osin samoihin ihmisiin ja mukavat syventää ihmisten välisiä

tämä on kohtuutonta etenkin kun hallitus sairausvakuutukseen kohdistuvien leikkausten lisäksi aikoo nostaa sosiaali ja terveydenhuollon

mutta minäkin voin julistaa ihan samalla tavalla että olen sitä mieltä että jos lauri ihalainen olisi ollut neuvotteluissa niin lopputulos olisi todennäköisesti ollut parempi

lähes kolmellakymmenellä prosentilla

näiden suoraan sosiaali terveydenhuoltoon kohdistuvien säästöpäätösten ohella hallitus kohdentaa useita muitakin leikkauksia eri etuuksiin ja

suomessa sosioekonomiset hyvinvointi ja terveyserot ovat jo tällä hetkellä suuri hallituksen tietoinen pienituloisiin ja erityisesti kovasti kohdistuva leikkauslinja vain lisää eriarvoisuutta

lääkekorvauksiin kohdistuu ensi vuonna kahdenkymmenenviiden miljoonan säästö josta puolet maksatetaan asiakkailla ja puolet lääkealan toimijoilla on sinänsä hyvä että hallitus perääntyi alkuperäisestä säästöesityksestä ja lievensi lääkekorvauksiin kohdistuvia

alkuperäisen hallitus ja esitykseen nähden valiokunnassa kuultujen asiantuntija arvioiden mukaan lievennykset vaikuttavat suureen suuren